myönnän nyt edustaja niinistölle puheenvuoron ja edustaja niinistön puheenvuoron jälkeen käymme pienimuotoisen debatin koska tällä asialla on laajempaa mielenkiintoa

nyt olemme siirtyneet minuutin puheenvuoroihin

tätä keskustelua varten ristillä päiväristuksen neljäsosia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

äänestyksen

minustakin on aika paljon käytetty aikaa tähän perussuomalaisten merkittävän linjanmuutoksen tarkasteluun täällä eduskunnassa vaalien jälkeen suhteessa näihin vaaleja edeltäneisiin puheisiin

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

opintojaan osaamiseen seitsemän viisi ei

pryt ennustuskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisällä miten

väristyx

soitto vision vaniljaa ääntä kaksi kuusi ei tyhjiä neljä poissa viisitoista eduskuntaan

un certo sen ensimmäinen käsittely on päättynyt c

en ollut kyllä uskoa silmiäni kun katsoin näitä budjettiesityksiä verolakien osalta että kokoomus on nyt täysin vastoin sitä mitä te puhuitte ennen vaaleja lähtemässä sille tielle että eläkeläisten verotus saatetaan huonompaan asemaan kuin palkansaajien verotus

pitempi aidosti muotoiltu seitsemän kuusi eikä

keskustelu ylös lupaa yrittänyt uskoo

äänestyksissä

nyt aletaan tulla asian ytimeen ja se koskee sitä mihin tätä yhteiskuntasopimusajatusta käytännössä hallitus on ajamassa ja sitä miten tämä teidän politiikkanne kohtelee eri väestöryhmiä

sopanen tylyksi ja antakoon kahdeksan neljä kaksi tyhjää poissa kymmenen eduskuntalaitoksen mietin miten työ edustus on kova kundi syystä auto vain seitsemän seitsemän jiri novasta

lakiehdotuksen sisällöstä

tämä on täysin vastoin sitä mitä puheenjohtaja stubb puhui ennen vaaleja ja myös moni kokoomuksen kansanedustaja joista nyt enemmistö näyttää kyllä tänään olevan poissa

lämpökeskus lovarten estellä valistuksen viides osion puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

kiitän pääministeriä joka on ollut rehellinen joka eilen myönsi että tämä paketti ei koske hyväosaisia toisin kuin valtiovarainministeri tänään sanoi että tämä koskee kaikkia ja toisin kuin perussuomalaiset sanoivat että tämä koskee kaikkia

joskus tuo

edistyksen

mikä signaali tämä on sitten eläkeläisväestölle valtiovallan luotettavuuden osalta kun luvataan jotain jota sitten ei tehdä vaan lähdetään aktiivisesti kulkemaan ihan toiseen suuntaan

viisi ääntä neljä ei ääntä poissa kymmenen s paikoissa niin

lintuja yhdeksänkymmentäkaksi opasta

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

äänestykse annettu sokka neljäkymmentä viisi ääntä nyt viisi ja pois yhdeksi uskonto

vastauspuheenvuorot

tämän jälkeen keskustelu

ajankohtaiskeskustelulla on todellakin tässä paikkansa

äänestyksiä

onko todellakin niin että keskustan ryhmässä ei ole enää muita alkiolaisia kuin seppo kääriäinen joka suostui sanomaan että ei voida rakentaa hyväntekeväisyyden varaan yhteiskuntaa

näin se sitten vain on että kun jotain lasketaan jostain muualta kerätään lisää koska meidän pitää kuitenkin pitää poliisi toiminnassa maanpuolustus pitää hoitaa sekä yliopistot ja koulutus ja vielä sitten pitää huolehtia toisistamme

väristyksiä on annettu

valtioneuvoston vastaus

yli kolme ja häntä kohde seitsemän neljä neljä tyhjää poissa viisitoista eduskuntaan

äänestyksessä on annettu xu viisikymmentä ja anti kohde seitsemän eri puissa kaksitoista eduskunta hyväksyy niihin muka

on keskustelua varten ystävänpäiväristuksen kuudes osia kuin myös perustui ruttoa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

pitempi ja yhdeksän aneli ei pyydä vasta

suomen puolesta on hoidettu georgiaan liittyvää kannanmäärittelyä hyvin

johan storan nykyisin seitsemänkymmentä s seitsemän neljä

arvovalintoja tehdään

äänestys

äänestyksessä

tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot

suhonen on neljän oikein kuusi ja yhdeksän pois eduskunta hyväksyi mietitään viikinkijaarlitukset niissä ei

oliko vielä joku kysymys

voimme antaa myös oppositiosta täyden tunnustuksen

olkaa hyvä

suomen linja on ollut aikaisempaan perinteeseen nojaava kriisin rauhanomaista ratkaisua korostava diplomatian keinoja käyttävä

sota yli kuusi ääntä kun viisi neljä kolme tyhjää poissa viisitoista eduskunta

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat käyttää vastauspuheenvuoron ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

nyt menestykseoletus olisi tuntojaan kun kuusi poissa kolmetoista jos on se miten muka selkoa miten teijoa käydä jos runsas yhdeksän ei pidä

on oikein että voimankäyttö ylimitoitettu voimankäyttö on tuomittu ja suomen puheenvuoro tältä osin on tullut hyvin maailmalla esitettyä

sokka neljäkymmentäviisi ääntä jonka neljältä vuosikymmeneltä

siitä tunnustus tekijöille

sotaa visit yhdeksi laanti kaksi kaksi oli poissa kahdeksantoista joskus on myös miten muka

pidempiaikaista tuokkoseen s kahdeksan r kolme i

myös etyjin osalta olemme tilanteessa että etyjin puheenjohtajuus vaikea haaste tällaisessa tilanteessa on sekin hoidettu hyvällä tavalla ja myös siitä opposition puolelta tunnustus hallitukselle ja myös ulkoministerille

äänestyksissä

tämän jälkeen mennään minuutin puheenvuoroihin

pidempi ja istuutuuko se uskalsi neliöihin kyllä

arvoisa puhemies

edistyksen

heinäluoma olisi ollut jo siellä brysselin huippukokouksessa mutta niin kuitenkaan ei ollut vaan siellä oli pääministeri kiviniemi joka ilmoitti että hän on toiminut niin että suomen takausvastuut eivät nouse

sota seitsemän kuusi ja yksitoista yksi poissa yksitoista jos kotona on se miten muka se on eniten tilaus turuntien ja tuskallisen kypsyy kyllä vastaamaan

täällä pääministeri viittasi jo euroopan unioniin

kun suomessa kulkee ja kiertää niin siellä on maakunnissa aika iso huoli kuinka kauas nämä oikeusistuimet vetäytyvät ihmisten läheltä ja kuinka pitkiksi tulevat nämä oikeudenkäyntimatkat

pidempi ja yhdeksän ei

on hyvä että euroopan unioni on kyennyt toimimaan kriisiä ratkaisevalla rauhoittavalla tavalla

lyydia istuutuuko se erotus kahdeksan viisi oli vasta

sota neljäkymmentäneljä ääntä neljä poissa yksitoista jos kaivokset mietin

se kertoo kyllä meille että unionin merkitys tulee olemaan iso ja unionin yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka saa pikkuhiljaa käytännön sisältöä

vielä puheenvuorot edustajille jalonen östman kuusisto tölli jääskeläinen mäkinen ja feldt ranta ja sen jälkeen ministeri

ja tämän jälkeen puhujalistaan

yritys ja risto turusen erotus kahdeksan kuusi